lisäksi meillä työelämä voi olla liian kireä työilmapiirissä voi olla sellaisia asioita jotka uudelleen sitten aiheuttavat ihmiselle semmoista kuormitusta pomppojalta

mutta näin me emme tehneet siksi että myös tuotantoa olisi saattanut siirtyä löyhempien ympäristökriteereitten maihin joissa höllemmin kohdellaan päästöjä ja saasteita

keskustelu on nyt päättynyt mikä voi myös melko tylsä täytyy tämä maa sillä että hän tuli terveysvaliokunta aiheuttaa uudelleen mielenterveysongelmia

meille ei kuten joillekin vihreille työpaikkojen alasajaminen ole ykköskeino ilmastomuutoksen estämisessä vaan ne ajamis osui

arvoisa puhemies

viime vuosina olemme näitten energiaratkaisujen kohdalla puhuneet paljon toimenpiteistä millä voimme osallistua tämmöisen kestävän kehityksen rakentamiseen ja eräs niistä on energiankulutuksen vähentäminen

mielestäni me voisimme yksimielisesti asettua tämän lakialoitteen taakse ja näin ratkaista hyvällä tavalla opetuksen kehittämisen ja näitten valtiosääntöoikeudellisten kysymysten väliset suhteet

ihmetyttää vaan että tässä ollaan näinkin jälkijunassa että sitten euroopan unionin komission selvityspyyntöä tässä tarvitaan

me voisimme olla enemmän proaktiivisia ja katsoa että meidän toimenpiteemme ovat tehokkaita ja itse valittuja ja sellaisia että niillä on päättynyt kuin myös neuvosto täyttää todellista ympäristöhyötyä

ei vaadita kovin kummoista poliittisen historian tuntemusta että voi sanoa että kaikkialla euroopassa ja yleensäkin maailmassa on yleinen tapa se että palkansaajaliike ja ammatillinen työväenliike tukee ainoastaan ja vain palkansaajapuolueita ja niitä puolueita jotka kuuluvat poliittiseen työväenliikkeeseen

sillä on rakennettu meidän pohjoismainen hyvinvointijärjestelmä

tässä salissa ovat näillä ammattiyhdistysliikkeen tuilla valitut kansanedustajat itse mukaan lukien pyrkineet parantamaan työsuhdeturvaa työelämän pelisääntöjä sitä että palkansaajan ääni kuuluu ja että työvoiman suojelussa mennään eteenpäin

nämä ovat hyvin vastakkaisia niille ajatuksille mitä perinteisesti porvarilliset puolueet ovat edesauttaneet ja vastustaneet aina yleisestä äänioikeudesta lähtien erilaisille uudistuksille mitä sosialidemokraatit ovat ajaneet

erityisesti korostaisin ylipistojen autonomiaa

lisäksi kaiken kaikkiaan on tärkeää että meillä on laaja alainen alueellisesti kattava korkeakouluverkosto

arvostettu rouva puhemies

äskeisen puheenvuoron ideaan voi hyvin yhtyä

eli meidän pitää huolehtia siitä että nämä eri intressit taloudelliset intressit elinkeinointressit ja sitten kestävä taloudellisten arvojen hyödyntäminen kohtaavat toisensa

ainakin meillä porin yliopistokeskuksessa viimeinen käytetty euro on erittäin tehokkaassa käytössä ja tuottaa paljon hyviä tuloksia

paatero tuossa puheenvuorossa asiantuntevasti sanoi juuri näistä kriittisistä pisteistä mitkä sitten täytyy ottaa huomioon

nämä ovat ne kehityksen suuntaviivat joita itse haluaisin nähdä

voisi ajatella että joutuminen siirtomaan asemaan sen luonnonvarojen hyödyntämisessä on asia jonka kanssa kannattaa olla tarkkana

mutta toivotaan niin että nimenomaan tämä synnyttää suomessa sitten myös kestävää teollista tuotantoa ja jalostusta joka sitten tuo työpaikkoja ja sitä kautta hyödyttää kestävällä tavalla myös sosiaalisesti suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä

arvoisa puhemies

minulla on aivan erityisen mieluisa mahdollisuus tukea näitä kahta erinomaista edellistä puheenvuoroa

olen joskus nuorempana toiminut niin suomen lukiolaisten liiton varapuheenjohtajana kuin turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsenenä opiskelijoiden edunvalvontatyössä

ei ole minkäänlaista järkevää perustelua sille että vain yksi ihmisryhmä jätetään alle sen vähimmäisturvan minkä yhteiskunta muuten ihmisille takaa

eikä ole mitään perustelua syrjiä tiettyä ryhmää tässä tapauksessa opiskelijoiden ryhmiä niin että merkittävä osa päivittäisestä toimeentulosta joudutaan kattamaan pankkivelalla

tällaisten sosiaalisten perusoikeuksien pitäisi kuulua kaikille ja opintoraha tulisi nostaa tasoltaan vähintään toimeentulotuen tasolle

ymmärrän että opiskelijoiden ääni ei täällä eduskunnassa kuulu riittävästi jotta tähän asiaan olisi saatu kunnollista muutosta mutta pyrin kuitenkin toimimaan siihen suuntaan niin kuin aikaisemmatkin puheenvuoron pitäjät

ihmisillä on paljon elämäntilanteita jotka eivät millään tavalla vastaa sitä käsitystä mikä työelämästä on

ne eivät tunnusta minkäänlaista elinikäistä oppimista eivätkä sitä että esimerkiksi sellainen ihminen joka ei ole saanut vaikka lastenhoidon vuoksi perhetilanteiden vuoksi opintojaan loppuun ja on joutunut sitten tämmöiseen pätkätyökierteeseen ei voi palata esimerkiksi tekemään gradua ilman että menettää ansiosidonnaisen työttömyysturvan tai oikeuden soviteltuun päivärahaan

työvoimaviranomaiset ovat sitten pakotettuja nimenomaan valvomaan sitä että ihminen ei syyllisty opiskeluun eikä edes salaa opiskele

arvoisa puhemies

meidän pitäisi pystyä syyttelyn sijaan tässä katsomaan eteenpäin ja löytämään uusia avauksia siten että voimme yhä avoimemmin toimia vaalirahoituksen suhteen

sdpn puheenjohtaja jutta urpilainen on puheenvuoroissaan tuonut erilaisia vaihtoehtoja esiin jotta niitä pohdittaisiin yhdessä yhteisparlamentaarisessa työssä

minun mielestäni se on rohkeaa ja uraauurtavaa

tämä hallituksen lakiehdotus tosiaankin kuvastaa sellaisia päätöksentekijöitä joilla ei ole huolta kokonaisuudesta jotka ensimmäiseksi ajattelevat kaikkein suurituloisimpien palkkapussia ja rahapussia

puolueen sisällä kuin tässä eduskunnassakin asiasta

tämä osoittaa sitä että ei ole kiinnostusta tämän kansakunnan kokonaisuuden kehittämiseen vaan edelleen jatketaan sitä sullemulle edunvalvontapeliä jota tämä hallitus on alusta saakka noudattanut

järjestelmät ja niiden kehittäminen ovat olleet valtavan tempoilevia

on keksitty etuja sieltä ja täältä ilman että olisi katsottu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden ja tasapainoisten järjestelmien perään

sosialidemokraatit kannattavat sellaista yhteiskuntaa missä ihminen voi omalla työllään ja yrittämisellään myös rikastua ja sellaista järjestelmää joka kannustaa työn tekemiseen ja panoksensa antamiseen

täytyy myös tulla hyötyjä siitä että ihminen tekee ja toimii yhteiskunnan hyväksi

yleensä lähdetään siitä että verotuksen pitää olla tasapuolinen kaikkia kohtaan

niiden pitää maksaa enemmän joilla on enemmän mahdollisuutta siihen ja taas niiden joilla on heikompi osa tässä elämässä heikompi asema yhteiskunnassa niiden pitäisi taas sitten saada vastaavasti yhteiskunnan tukea ja suojelusta